kysymykseen kuka on hiljentänyt ministeri gustafssonin oikea vastaus on minä koska tässä keskustelussa ei ministereille anneta puheenvuoroja muuten kuin valtiovarainministerille ja pääministerille

seuraava pyrkii siihen minuuttiin

jatketaan keskustelua

ja kun ministerillä on kiire seuraavaan työtehtävään niin annetaan hänelle tässä vaiheessa puheenvuoro jossa hän voi vastata keskustelussa esille nousseisiin kysymyksiin

jatketaan ja tavoitteena on että kaikki pyydetyt vastauspuheenvuorot käytetään ja sen jälkeen jotkut pääsevät mahdollisesti toiselle kierrokselle

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

yleiskeskustelu on päättynyt

edustaja tölli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

olkaa hyvä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliot lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista osan puhemiesneuvosto ehdottaa taas eletään talousvaliokuntaan jolle maa ja metsätalousvaliokunnan

pöydällepanoa varten esitellään päivän yksi seitsemän sasi voi myös nostaa eroteta mietitä pannaan pöydälle kolmastoista kolmannetta kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään savon voitaneen menetellä päivystyksen kahdeksan asian osalta eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kolmastoista kolmannetta kaksituhattakolmetoista kello neljätoista

tämä täysistuntoon päät

olkaa hyvä

edustaja tölli

puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään siellä

minä noudatan niitä pelisääntöjä jotka tämän oman rupeamani aluksi ilmoitin ja pysyn kannassani

lähetekeskustelua varten esitellään päivi eriksson viides aasia voi myös neuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

kaksi huomiota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

ryhmän keskusteluun on nyt päättynyt asia lähetetään liikenne ja viestintä valiot kattaa vaatekeskustelua varten esitellään päivystyksen neliosasi puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan sivistysvaliokunnan ja sosiaali ja terveysvaliokunnan

lopuksi arvoisa puhemies jos ed

en vastusta vastustan vaan sen kiristämistä

valtakeskustelua varten esitellään pää irtosi kymmenes osa voi myös neuvosto puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

no niin nyt on käyty varsin vilkas ja monipuolinen ja suhteellisen pitkäkestoinen keskustelu ja sen lopuksi on kohtuullista ja oikein että ministeri kiuru saa vastauspuheenvuoron

joo näin varmaan on

täällä on kymmenen pyydettyä vastauspuheenvuoroa tai kymmenen kirjautunutta puheenvuoroa niitä pyydettyjä voi olla enemmänkin

olkaa hyvä

arvoisat edustajat

nyt on kysymys vain lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

yleiskeskustelu on päättynyt yhdistää yksityiskohtaisen käsittelyltä eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena että lakiehdotustanne sivonen käsittely on päättynyt p

lähetekeskustelua varten esitellään värieristyksen kolmasosa puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan

etukäteen ilmoitetun aikataulun mukaisesti meillä on vuorossa kaksi ministeriä

sitten jatkamme puhujalistasta

ainoan käsittelyyn esitellään palveli sen yhdestoista

käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaanla tarkastusvaliokunnan valosta että mäkikeskustelua varten esitellään päivän neliosasen voi myös nousta verotetaan silmät ja lakivalio keskustelu edustaa lakivaliokuntaan

sen jälkeen puhujalistaan

kun huomaan pientä levottomuutta niin haluan kertoa teille että puhemiehen strategiana on että käydään ensin kierros että kaikki halukkaat pääsevät yhden kerran ääneen ja sitten ne jotka haluavat kenties vielä toiselle kierrokselle tulevat saamaan sen tilaisuutensa myöhemmin

reijonen otti esille hyvin tärkeän yksityiskohdan ja kannustan omalta osaltani ministeriä etsimään tuohon ongelmaan myönteistä ratkaisua

myös seuraavaksi edustaja timo kor

se olisi erittäin tärkeä asia

tiusanen tämän keskustelun aluksi kiinnitti huomiota on tämä biokaasun syöttötariffijärjestelmä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

asian käsittely kesti

tässä hallituksen esityksen perusteluissa lukee että tämä syöttötariffijärjestelmän soveltaminen biokaasuvoimaloihin voi johtaa siihen minun mielestäni kielteiseen kehityskulkuun että biokaasun liikennekäyttö voi vähentyä

osittain ainoaan osittain toisen käsittelyn esitellä valve järistyksen ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta ja lisäpöytäkirjasta ja sitten tuossa käsittelyssä lakiehdotuksen

toiseen käsittelyyn esitellään päivystyksen keskeytetään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

keskustelu on päättynyt ja eduskunta hyväksyisimmassa käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotusta

eduskunta hyväksyisimmassa käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen

tätä asiaa pohdittiin myöskin hallituksen piirissä siinä loppuvaiheessa aika lailla tarkkaan ja toivoisin että jatkossa tätä vielä voitaisiin harkita koska minun mielestäni biokaasun ehdottomasti järkevämpi käyttötarkoitus olisi liikenteessä kuin tässä sähköntuotannossa

lakiehdotuksen toinen käsittely humppatähti rosie

keskustelu on päättynyt

asiaa loppuun käsint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

toisen käsittely esitellään päivystyksen kahdeskymmenesyhdeksäs osa

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt

keskustelu on

ainoa käsittely esitellään päivystyksen kymmenesosa käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö jossa asiaa on valmistelevasti käsitelty ulko ja turvallisuuspolitiikkaa koskevilta osilta

nyt mennään puhujalistaan

asiaa loppuunkäsite tuo eduskunnan seuraava täysistunto huomenna keskiviikkona neljästoista yhdeksättä kaksituhattayksitoista kello neljätoista

päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset

puhemiesneuvosto ehdottaa että aasialaiset

toisen käsittely esitellään kaiversi sen viides toista asti

pöydällepanoa varten esitellään päivystyksen kolmaskymmenes aasi

puhemiesneuvosto ehdottaatä mietitä pannaan pöydälle seitsemäs yhdettätoista kaksituhattakaksitoista pidettävä täysin se hyväksyttäneen hyväksytään tai saman voitane menetellä päiväjärjestyksen kolmekymmentäyksi viiva kolme kolme kolme asian osalta

keskustelu on päättynyt taas eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetlakia mutta lakiehdotusta joiden käsittely on päättynyt ajalla

asia lähetetään tarkastusvaliokunta ja valtiovarainvaliokunnan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

anteeksi oopp

tämä etäisyys tuomita

kiitoksia ministeri urpilainen ja onnea neuvotteluihin

lähetekeskustelua varten esitellään väyrysen uudessa asia voi myös nostaa erotetaan sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

ministeri kiuru olkaa hyvä

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kahdeksasosia voi myös nostaa nyt päättäisi lähettää lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

kiitoksia ministeri virkkunen

olettaisin että kyseessä on niin merkittävä asia että aluksi on syytä järjestää tämmöinen aloitusdebatti ja pyydänkin teitä pyytämään nyt niitä debattipuheenvuoroja v painikkeella ja muistutan että ne puheenvuorot ovat sitten minuutin mittaisia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

on päätynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään patitulakiehdotukset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

oli päätynyt

eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen että lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt

asian käsittely keskeytetään

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

toiseen käsittelyyn esitellään päivien viides toista asti

puhemiesneuvosto ei tätä virka pannaan pöydälle kahdeskymmenesneljäs yhdettätoista kaksituhattayksitoista pidettävä pääsystä maksettaneen hyväksytty